ruotsissa on käyty vaalit ja valta vaihtuu

on hyvä kuten edustaja kiviniemi totesi että kataisen hallitus on palaamassa normaaliin päiväjärjestykseen selontekotyön etenemisen osalta

arvoisa ministeri teillä on ymmärtääkseni ollut hyvä yhteistyö ruotsin kolleganne karin enströmin kanssa

tarvitaan tosiaankin uusi alku ja perussuomalaiset ovat valmiit olemaan rakentavassa hengessä tässä parlamentaarisessa prosessissa mukana jos ministeri wallin vaihtuu

kysyn mielipidettänne

onko hallituksen vaihdoksella merkitystä parhaillaan käynnissä olevalle suomen ja ruotsin välisen puolustusyhteistyön kehittämisprojektille

puolustushallinnon henkilöstöjärjestöt ovat edellyttäneet erillistä sitoumusmenettelyä ja erillisten henkilöstöpoolien muodostamista tähän tarkoitukseen

erillinen sitoumusmenettely edellyttäisi merkittävää lisärahoitusta puolustusbudjettiin ja erilliset henkilöstöpoolit olisivat poissa kansallisen puolustuksen tehtävistä

suorituskykyä on murennettu kenraalien hintavilla hullutuksilla kuten ilmatyynyaluksella ja helikopterihankkeella

siinä on muun muassa säästötavoitteita liittyen palkkaliukumien hillitsemiseen

edustaja kiuru puhui hybridisodankäynnistä ja tarkoitus on että valmiutta tehostamme tällä vaalikaudella

jos haluamme apua täytyy meillä olla valmius myös sitä antaa ja meillä täytyy olla uskottava valmius

suomi kulkee laajasta reserviläisarmeijasta kohti ammattimaista teknoarmeijaa

hän kuvasteli perussuomalaisten näkemyksiä laajemminkin

ei voi välttyä vaikutelmalta että hallitus itse asiassa käyttää pohjoismaista yhteistyötä mikä sinällään on hyvin kannatettavaa eräänlaisena peitevärinä sille mikä on hallituksen tavoitteena taustalla eli nato suhteen syventämiselle ja yleensä transatlanttisille suhteille

myös edustaja kontula puhui oivaltavasti euroopan vakausmekanismista ja sen ongelmista

edustaja juvonen ja edustaja vikman kysyivät naisten osuudesta kriisinhallinnassa ja edustaja vikman totesi aivan oikein että vapaaehtoisen varusmiespalveluksen kautta naiset saavat mahdollisuuden osallistua kriisinhallintatehtäviin

tämä lepäämässä oleva lakiehdotus tulisi hyväksyä koska se puutteineenkin olisi kansanvallan kannalta parannus nykyiseen tilanteeseen

mutta edustaja mustajärven mainitsemiin maihin ymmärtääkseni aika moni eu maa esimerkiksi ruotsi vie aseita joten en ymmärrä miksi suomen pitäisi olla mallioppilas tässäkin asiassa

suurella reservillä viestitämme ulospäin että tänne on turha hyökätä täällä asuu puolustustahtoinen kansa

räikein esimerkki vaalilupauksensa pettämisestä onkin juuri vasemmistoliitto joka hallitukseen päästäkseen ja siellä pysyäkseen on joutunut kääntämään takkinsa jo niin monessa asiassa

millä aikataululla tämä on nyt sitten etenemässä utvan kautta tänne eduskuntaan ja menevätkö nämä rahat tosiaan puolustusvoimien toimintamenoista

ehdotuksen hyväksyminen merkitsisi myös sitä että esimerkiksi uudenmaan toimivaa vaalipiiriä ei tarvitsisi keinotekoisesti jakaa kahtia kuten on spekuloitu

toki tarvitsemme armeijaamme keihäänkärjen mutta myös keihäänvarren ja keihästä kannattavat voimakkaat kädet

palaute oli erinomaista ja voi sanoa leikkimielisesti että se oli suomen käymää informaatiosodankäyntiä

paikallisjoukot ovat puolustusvoimauudistuksen ainoa kannatettava ajatus

on muistettava kaiken tämän korkeateknologisen hypetyksen keskelläkin sen rinnalla ja sen osana että epäsymmetriseen sotaan eli suomeksi sissisotaan joutumisen uhka on hyökkäyskynnystä nostava tekijä ja juuri uskottavuudesta ja ennaltaehkäisevyydestä puolustusratkaisussamme pitäisi olla kyse

maavoimien uusi hajautetumpi taistelutapa on lähempänä perinteistä suomalaista sissitaktiikkaa kuin suurvalta armeijoiden teknohypetystä mikä on hyvä asia

aluksi puhutaan palveluskelpoisesta ikäluokasta ja kun juna on riittävässä vauhdissa ei ole enää todellista mahdollisuutta vetää hätäjarrusta ja pysäyttää liikettä valikoivasta asevelvollisuudesta kohti ammattiarmeijaa

arvoisa puhemies

puolustusvaliokunnan mankelista tullut hallituksen esitys on kannatettava kuten jo aiemmin tämän asian käsittelyn yhteydessä olen todennut

koska nyt on mahdollista keskustella myös ministeri wallinin nauttimasta luottamuksesta tahdon edustaja soinin ja edustaja saarakkalan tavoin painottaa sitä mikä on asian ydin

arvoisa puhemies

asian ydin on arvoisa puhemies se että ministeri wallin on harhauttanut eduskuntaa puolustusvoimauudistuksen julkistamisen yhteydessä

onko kyse siis kansainvälisestä harjoituksesta ja tuleeko tämä asia ylipäätään eduskuntaan missään muodossa käsiteltäväksi

tämä on absoluuttinen fakta kuten sanonta kuuluu

varusmiespalveluksen kattavuus ylläpitää yhteiskuntaa rakentavia moraalisen ryhdin tekijöitä ja rakentaa suomalaista kansakokonaisuutta jossa kaveria ei jätetä eikä nuori mies syrjäydy mutta kun yhä harvempi käy armeijan suomalaisissa kodeissa ei enää synny aitoa kosketuspintaa puolustusvoimiin

siksi kannatan arvoisa puhemies edustaja tiilikaisen tekemää epäluottamuslause ehdotusta jota muun muassa edustaja ruohonen lerner on hyvin perustein kannattanut

puolustusvoimauudistuksen ja säästöjen varjolla tehtävät nyt ehkä vähäpätöisiltä näyttävät muutokset luovat lähitulevaisuudessa isoja ongelmia kokonaismaanpuolustuksen kannalta katsottuna

kärjistäen sanottuna tuntuu siltä että yleinen asevelvollisuus on uudistusta ajaville tahoille taakka joka kohtuuttomasti rasittaa puolustusvoimien taloutta